ensinnäkin onko puolustusvoimilla varaa niin sanottuun verkostokeskeisen sodankäynnin malliin joka tunnetaan suomessa maavoimien uutena taistelutapana

ensin verkostokeskeisen sodankäynnin mallista

tämänhetkisen linjan mukaan suomi on kehittänyt puolustusvoimia läntisen mallin erityisesti yhdysvaltojen kehittämän verkostokeskeisen sodankäynnin oppien mukaisesti

tässä sotimistavassa pyritään teknologisella ylivoimalla ja ylivertaisella tiedonhallinnalla siihen että hyökkääjä on oikeassa paikassa oikeaan aikaan

jos tarkastelemme vain operaatioiden alkuja syntyy vaikutelma että verkostokeskeinen sodankäynti tai suomessa maavoimien uusi taistelutapa on ainoa oikea tapa käydä sotaa

epäsymmetrinen taistelutapa kuten sissisota on edullinen ja suomelle ihanteellisesti sopiva taistelutapa mutta sen kehittämiseen ei ole panostettu tarpeeksi

tarkka ampuja on maailman kustannustehokkain asejärjestelmä

ruotsin puolustusvoimien panos voisi näkyä eritoten kauppamerenkulun turvaamisena sekä osallistumisena ilmatilamme ja ahvenanmaan puolustukseen

hyvät kansanedustajakollegat

edelliset eurosinisilmäiset hallitukset ovat tehneet työnsä huonosti

holtiton rahan syytäminen ei myöskään pakota niitä ratkaisemaan rakenteellisia ongelmiaan jotka ovat kuitenkin perimmäinen syy koko tilanteeseen

arvoisa puhemies

eu maiden on aivan turha rakentaa takausmekanismeja lainakattoineen ennen kuin ylivelkaiset maat korjaavat rakenteelliset ongelmansa

kykeneekö hallitus edes vastaamaan voiko suomi joutua lisäämään maksuosuuttaan vakuusmekanismissa jos ongelmamaat eivät kykene huolehtimaan maksuosuuksistaan eli jos joku maa päätyy väistyväksi takaajaksi

nykyisen lain mukaan vartijat voivat riisua vangin tarkastaakseen ettei hän ole kätkenyt vaatteidensa alle esimerkiksi huumeita tai muita vaarallisia esineitä mutta suuhun he eivät saa katsoa

laki vaikeuttaa tuntuvasti vartijoiden mahdollisuuksia ehkäistä huumausainekauppaa koska he eivät saa kaupunkilaisjärjen vastaisesti määrätä vankia avaamaan suutaan

kohta kuuluu seuraavasti

tällä lainmuutoksella saamme korjattua selvän epäkohdan ja voimme siten helpottaa vankiloiden arkea välittömästi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nyt tulisikin asettaa riippumaton työryhmä selvittämään miten puolustusvoimauudistuksen yhteydessä olisi mahdollista toimintatapoja uudistamalla asiantuntijuutta vahvistamalla ja eritoten materiaalikorvauksia arvioimalla päästä kustannussäästöihin

onko hallitus todella sitä mieltä että nämä ihmiset jotka päivittäin vaarantavat oman turvallisuutensa meidän muiden puolesta ovat ansainneet tällaista kohtelua

meidän tulisi voida turvata jokaiselle koulutetulle poliisille parhaat mahdolliset toimintaedellytykset ja tätä kautta toteuttaa vastuumme kansalaisten turvallisuuden ylläpitäjinä

sen sijaan että kuilu päättäjien ja suorittavan tason välillä syvenee tulisi meidän miettiä kuinka voimme toimia rinnakkain turvallisemman huomisen puolesta

epätietoisuus on organisaatioissa suurin riski

tämä jatkuva muuttuminen ja resurssien leikkaukset ovat aiheuttaneet suurta huolta suorittavalla tasolla siellä missä käytännön turvallisuustyö tehdään niiden keskuudessa joiden harteilla lepää yhteiskuntamme sisäinen turvallisuus

valvontaa ei voida taata koko valtakunnan alueelle partioinnin muodossa ja partioiden vasteajat nousevat korkeiksi kun keikkoja on jonoksi asti

arvoisa herra puhemies

arvon hallitus joka ei ole paikalla jos teillä on jotain suunnitelmia miten tästä talouskriisistä selvitään ilman notkahdusta niin kertokaa se toki oppositiollekin

velkasaneeraus olisi samalla tarkoittanut tärkeimpien pankkien pääomittamista pankkikriisin välttämiseksi